on tärkeätä sitten luoda meille semmoinen terveydenhuoltojärjestelmä että se vastaa tämäntyyppisiin kysymyksiin ja se ei ole kyllä maakuntamalli eikä tämä hallituksenkaan esittämä keskittämispolitiikka vaan meidän lainsäädännöllä täytyy nämä kriteerit luoda alueellisesti ei väestöpohjan mukaan vaan alueellisesti

edustaja viitanen täällä salissa tänään sanoi että evmssä suomen vakuudet on sisäänleivottu siis vähän niin kuin kotzone pizza

me tarvitsemme todella ison uudistuksen palveluissa

lähtökohtaisesti ajattelen itse niin että perusterveydenhuolto kuuluu kunnalle ja kunnille on annettava tässä vapaus toteuttaa se haluamallaan tavalla kuntien välisenä yhteistyönä isäntäkuntamallina tai miten se parhaiten sillä alueella onkin

jos miettii näitä kustannuksia erikoissairaanhoidossa niin vain tätä kautta ne jakautuvat tasaisesti kaikille suomen kansalaisille

kun lainsäädännöllä sitten tämä palvelutaso turvataan niin kaikki suomen kansalaiset saavat silloin sen riittävän palvelun mikä siinä lainsäädännössä sitten parhaimmaksi katsotaan

siis velan määrä on vain kasvanut tuesta huolimatta

me voimme näistä norjan virheistä oppia tehdä sen paremmaksi suomalaiseksi järjestelmäksi

tässä on paljon tuotu esille sitä ongelmaa tästä vaihtoehdosta että perusterveydenhuollosta syötetään potilaita sitten sinne valtion kustantamaan erikoissairaanhoitoon

mutta eihän tämä voi olla mikään peruste näin ison asian esteeksi koska uskon siihen että kun ihminen on käynyt kuussa niin se pystyy tämäntyyppisen asian ratkaisemaan myöskin

muutaman tunnin vaikutus oli myös kreikan vaalituloksella

jos aiheettomasti täältä kunnallisesta perusterveydenhuollosta syötetään asiakkaita erikoissairaanhoitoon ja se todetaan niin valtio laittaa sitten laskun kunnalle siitä maksettavaksi

kriisi vain laajenee kreikasta irlannista ja portugalista nyt espanjaan sekä kyprokselle ja seuraavaksi italiaan

siellä adlerit naputtavat jo tukihakemuksia kiivaasti

muutoinkaan en usko että se pitkässä juoksussa tulee tällaisen vaihtoehdon ongelmaksi missään vaiheessa

ylipainoa varten ristinu koristuksen komus myös yhdeksäsosa koko suostu irrottautuminen tupo on todella yhdistys turun kutukuopattu pirtu trosyskin tuntumaan kutsuttu

minä en ihan tarkkaan muista niitä mutta ne menevät näin että niitä voidaan tehdä yhden kerran vuodessa ja kahden tai kolmen vuoden aikana muistaakseni kolmen vuoden aikana kaksi kertaa ja näin päin pois

ei se ole vain niin että näistä sovitaan

toisaalta minä ajattelen lähtökohtaisesti niin että yrittäjät maksavat aina veronsa mieluummin kuin jättävät ne maksamatta

yrittäjät eivät rahoita toimintaansa verovelalla koska se on kaikista kalleinta rahaa mitä ikinä on tässä maassa siihen tulee veronkorotukset ja korot ja kaikki muut

tämä ministeri urpilaisen esitys minun mielestäni vastaa ja kuuluu samaan kategoriaan kuin edustaja olli immosen esitys

jos hallitus on tämän urpilaisen esityksen takana niin aivan perustellusti pitäisi olla myöskin sitten edustaja immosen esityksen takana

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ihan lopuksi sanon että jos tämä tulee menemään läpi että tämmöinen rekisteri suomeen tehdään minä ryhdyn nälkälakkoon siksi aikaa kunnes tämä päätös perutaan

ja edustaja henriksson tässä nyt kertoo ja itse asiassa syyttää hallitusta siitä että hallitus on valmis vaihtamaan tapaa saada se sama vaikutus

miten tässä olisi hallituksen pitänyt toimia

eikö oltaisi voitu sitten tuon minä näitä lomarahoja kotelot taas iskee sunnuntaikorvausta ja ylityökorvauksien leikkauksia vaihtaa siihen lomarahaan

eikö

työllisyyden hoidossa on kysymys myös siitä kuinka yksittäiset kansalaiset voivat työllistää itse itsensä ja näin vaikuttaa itse työuriinsa ja sitä kautta omaan elämäänsä

työllisyysasiaa on tarkasteltu aikaisemmin aina työnantajan näkökulmasta kun tarkastelua pitäisi mielestäni suorittaa tekijän näkökulmasta vaihtaa tätä näkökulmaa

tuon tässä puheessani esille yhden uudenlaisen tavan hoitaa työllisyyttä pidentää työuria erityisesti keskeltä ja torjua harmaata taloutta

nykyinen järjestelmä tukee toimintamallia jossa joko olet yrittäjä tai sitten et ole yrittäjä ja jos olet yrittäjä niin käytännössä sinut ja perheesi siirretään sosiaali ja työttömyysturvan ulkopuolelle

lisäksi sinulle lätkäistään perintäkelpoiset lakisääteiset eläke ja vakuutusmaksut ennakkoon maksettavat verot sekä tietenkin maksettavaksi tulevat kaikki ne vapaaehtoiset maksut jotka yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät

liikeidean täytyy tuottaa hyvin heti alusta lähtien eikä matkan aikana saa tulla notkahduksia ja jos ei tuota tai tulee notkahduksia olet vaikeuksissa

työelämä muuttuu

jäätyään työttömäksi tai tultuaan lomautetuksi ihminen ei välttämättä menisikään nostamaan työttömyyskorvausta vaan olisi mahdollista ilmoittautua yksinkertaisesti ja helposti esimerkiksi pankkitunnuksilla verottajan nettisivuilla väliaikaiseksi yrittäjäksi

he jotka olisivat rekisteröityneet lieviksi yrittäjiksi vuoden aikana tekisivät vuoden lopussa kevyellä kirjanpidolla tarkemman selvityksen tuloistaan verottajalle

tällaisella mallilla saataisiin lyhytaikaiset työsuoritteet verotuksen piiriin ja valtio säästyisi tältä osin työttömyysturvan maksamiselta

uskon että madaltamalla kynnystä ja poistamalla turha byrokratia yksinyrittämisen ja nanoyritystoiminnan aloittamiselta ja lopettamiselta valtio voisi merkittävästi parantaa talouttaan säästyneillä työttömyyskorvauksilla ja vähentyneellä harmaalla taloudella

puolustusvoimien leikkaukset ja varuskuntien lakkauttamiset ja asehankinnat joita kuitenkin suoritetaan näistä leikkauksista huolimatta ovat nato yhteensopivia

kysynkin ihan lyhyesti

onko kokoomushallitus yhdessä vasemmiston tuella siirtymässä nato kumppanuudesta kohti nato jäsenyyttä

mutta edustaja kiurulta kysyisin kyllä siitä nyt kun te sanoitte että hallitus ei voi mennä osapuoleksi työmarkkinapöytään

edustaja kiuru nyt te sanoitte omassa puheessanne se voidaan tarkistaa kyllä nauhaltakin että hallituksen ei pidä mennä osapuoleksi työmarkkinapöytään

oletteko te oikeasti sitä mieltä että hallituksella ei pitäisi olla mitään roolia työmarkkinapöydässä

haluan vielä ehkä tällä viimeisellä kommentilla jättää eduskunnan pöytäkirjoihin merkinnän seuraavista asioista

epäilenpä että syy siihen miksi hallitukselle ei käy esimerkiksi nyt keskustan maakuntamalli on se että tämän kuntarakenneuudistuksen jälkeen hallitus tuo käsittelyyn maakuntarakenneuudistuksen

sitä voidaan kutsua tällä nimellä maakuntarakenneuudistus mutta kun kuntarakenneuudistus on viety läpi ja kunnat ovat jo maakuntien kokoiset tämä maakuntarakenneuudistus käytännössä tarkoittaa maakuntarakenteen purkamista

esimerkiksi kun tästä on hallituspuolueitten kanssa keskustellut sdpn edustajat eivät ole edes kiistäneet sitä että maakuntarakenne tullaan purkamaan tässä maassa